toinen asia on se että kun me nyt parhaillaan puramme sellaisia säädöksiä mitkä eivät ole ihan välttämättömiä ja mitä ei voi kontrolloida niin kyllä tässäkin on yksi säännös joka pistää ajattelemaan että onko todella tarpeen lähteä tekemään erikseen tällainen säädös jota ei ole tarkoituskaan valvoa

minä kyllä tuen kaikkia hallituksen esityksiä lähtökohtaisesti mutta tätä jäin kyllä miettimään että kuinka tarpeellinen esitys tämä tällainen on

edustaja katainen piti tässä niin hyvän puheenvuoron että voin tästä paikaltani vain lyhyesti todeta että liikennepoliittista keskustelua tarvitaan

itsekin korostaisin että suomen talouden kannalta on erittäin tärkeätä että teemme oikeita liikennepoliittisia ratkaisuja

sitten meidän täytyy todella löytää uusia rahoitusvälineitä jotta voimme laittaa kehittämishankkeita liikkeelle

siinä itse korostaisin sitten kyllä näitä runkoväyliä ja myöskin näitä kasvukeskusväyliä joissa pitää ottaa liikenneturvallisuus huomioon ja kehittäminen siten että se tukee suomea ja koko suomen taloutta liikenteen sujuvuudella ja olemme siinäkin mielessä kilpailukykyisiä

edustaja kallin johtama valtiovarainvaliokunta on tehnyt hyvää työtä tämän lisätalousarvion käsittelyssä edustaja juhantalo käytti jo hyvin punnitun puheenvuoron koskien terrafamea ja sillä tavalla mietinnössä on tehty aivan oikeat linjaukset

todellakin maatalouden kriisin eteen on tehty toimia muun muassa lainojen maksuaikojen ja takausten suhteen julkisten hankintojen suhteen ja niin edelleen

nyt huippukokouksessa pääministeri suuren valiokunnan evästämänä yrittää saada huippukokouksen päätelmiin byrokratian purkamista koskevan lauseen ja myöskin maatalouden tilanteen

minusta tämä kriisiraha tässäkin budjettikehyksessä kolmannen talousarvion tullessa pitää hoitaa viipymättä ja viimeistään kun nähdään tämä eun tilanne

sinällään se että on tullut uusia menoja budjettiin muun muassa turvapaikanhakijoiden tilanne ja on pystytty toimimaan näissä kehyksissä on luonut kuitenkin uskottavuutta suomen talouteen ja julkisen talouden tasapainottamiseen mikä on tärkeä asia

tässä todellakin on niin että harmittavan usein kullanhuuhdonta rinnastetaan laajamuotoiseen kaivostoimintaan mitä se ei todellakaan ole

sen takia on tärkeätä että tällä säädöksellä voidaan mahdollistaa se että kultavaskoolit heiluvat jatkossakin pienimuotoisen yrittäjätoiminnan tarjoamana

tämä niin kuin edustaja hongisto totesi ei ole sinällään suuri asia mutta paikallisesti sillä on iso merkitys ja se kuvastaa sitä että täällä eduskunnassa ja hallituksen toimesta konkreettisesti nyt puretaan ja sujuvoitetaan normeja

me elämme mielestäni hyvin vaativissa oloissa jatkuvassa talouden tuotannon kaupan globaalissa rakennemuutoksessa se jatkuu koko ajan

kun tuossa entisessä ammatissani vierailtiin virossa niin muistan aina pääministeri andrus ansipin puheen kun tämä sanoi että karmea historia opettaa viroa

mutta hän sanoi että koskaan se ei ole virolle riittänyt se ei ole koskaan heille riittänyt vaan viro haluaa olla taloudellisesti itsenäinen kun elää suuren naapurin varjossa

on selvää että jotta suomi pääsee tämän synkän virran yli me tarvitsemme tämän hallitusohjelman sen toteutuksen ja myöskin sitten tämän yhteiskuntasopimuksen

ja kolmas ongelma on tuottavuus jossa suomi on jäänyt jälkeen viimeisenä viitenä vuonna muista tärkeistä länsimaista pahasti

toisena asiana lyhyesti puhun tästä hallituksen toimintatapauudistuksesta sujuvampaan suomeen

on nimittäin niin että raskas hallinnollinen taakka tarpeeton byrokratia monimutkaiset lupakäytännöt pitkät valitusprosessit nousevat esiin jatkuvasti keskusteltaessa yrittäjien kanssa viljelijöiden kanssa

hallitusohjelmassa on viisi hyvää kärkihanketta joiden tavoitteena on ottaa todella tuottavuusloikka julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa säätelyä ja byrokratiaa

keskeistä on juuri purkaa normeja sujuvoittaa lupakäytäntöjä järkevöittää valitusprosesseja ottaa käyttöön kokeilukulttuuri ja parantaa yleensäkin johtamista ja toimeenpanoa

tämä toimintatapojen parantaminen normien purkaminen ja byrokratian vähentäminen ei ole helppo tehtävä ja siinä pitää edetä normi kerrallaan mutta se on täysin mahdollinen ja siihen meidän pitää hallitusta kannustaa

puhemies

oleellista on myös se että valtioneuvoston yhteyteen perustetaan lainsäädännön vaikuttavuusarviointielin jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu ja lainsäädännön laatu yleensäkin

julkisen sektorin johtamisen laadun parantamiseksi käynnistetään myös erityinen ohjelma ja on todettu vielä että innovatiivisuus ja palvelualttius pitää nostaa uusiksi virkamieshyveiksi perinteisten rinnalle ja miksei tämä ohje sovi meille kansanedustajillekin

tulkaa nyt edustaja taavitsainen tähän modernimpaan yhteiskuntaan älkää nuorena kansanedustajana lähtekö näin vanhan liturgian tielle

siellä oli koko ajan ongelmaa myöskin tehottomuudessa ja nyt kun on varoja vähemmän niin tämä on entistä tärkeämpää

itse en kannattanut sitä keskusta ei kannattanut kun totesimme että suomi ei ole talouspoliittisesti valmis kuten ei ruotsikaan siihen malliin mikä on olemassa

nyt valitettavasti suomessa ei ole pystytty elämään niin kuin yhteisvaluutta vaatii ja sen takia me olemme päästäneet kustannukset karkaamaan ja osittain sen takia meillä on tämä työttömyys tässä globaalissa rakennemuutoksessa

mutta sanomani oli vain se että maailma muuttuu nyt hyvin nopeasti ja tällainen seis maailma tahdon ulos asenne mitä täällä kuulee ei vain enää toimi

arvoisa puhemies

nyt on hyvin tärkeätä että esimerkiksi salon tapaisille paikkakunnille syntyy uusia investointeja uusia yrityksiä ja siihen me tarvitsemme luottamusta suomen talouteen

luottamus perustuu vain faktoihin että ne investoinnit kannattavat että siellä on tulevaisuudennäkymä yrityksen menestymiselle ja sen takia toivoisin että tämmöinen uudistusvalmius myöskin olisi sosialidemokraattisessa puolueessa laajempi ja että voisimme todella myöskin samantapaisia paikkakuntia auttaa

sinne hallitus nyt tekee omia toimia eukin on mukana mutta totta kai me vaadimme tällaisen laajemman luottamuksen suomen talouteen investointien syntymiselle

suomen pankkiin täällä on viitattu

todellakin mitkä ovat suomen vaihtoehdot

tämän vaihtoehtobudjetin esittäminen nykytilanteessa on hankalaa kun ajattelemme julkisia menoja suhteessa bkthen kun tämä bkt nimittäjä koko ajan pienenee neljättä vuotta

sen vaihtoehdon esittäminen on hankalaa ja ei eduskunnan tietopalvelussa ole sellaista viisautta näemmä ollut että pystyttäisiin suomen pankin vaihtoehtoa parempi esittämään

tämä sdpnkin vaihtoehto on marginaalista pyöritystä ja siinä on monia minun mielestäni heikkoja kohtia

laitetaan suomen asiat kuntoon hoidetaan asiat tai ollaan edelleen hoitamatta ja siksi tämä suomen pankin esittämä linja on mielestäni hyvä

siinä on oikeastaan viisi eri asiaa

silloin tietenkin suomessa tuottavat vientiyritykset voivat tehdä kannattavia tarjouksia hinnalla jolla kaupat syntyvät maailmalla ja myöskin suomessa

kun suomalainen tuotanto ja työ on kilpailukykyistä niin kauppa käy ja varasto vaihtuu ihan eri tavalla ja silloin ennen kaikkea suomen kannattaa investoida se on erittäin tarpeellista

ja sitten vientituotanto alkaa pikkuhiljaa parantaa työllisyyskasvua ja kun koko talouden tulonmuodostus lisääntyy se tukee kysyntää ja työllisyyttä kestävällä tavalla myös kotimarkkinatuotannossa ja sekin alkaa elpyä ja palaa luottamus suomen talouteen

meillä voi olla sellainenkin tilanne että joku yksittäinen liitto voi pysäyttää suomen vientituotannon ja mainitsen kolme kirjainta akt esimerkiksi

suomessa on muuten sellaisiakin liittoja joilla on sijoitusomaisuutta toistasataa miljoonaa kuulemma ja jotka pystyvät kyllä rahoittamaan näitä laittomia lakkoja kuinka paljon tahansa

entä jos sopeutus lykätään pitkälle tulevaisuuteen

mikäli sopeuttaminen jätetään tekemättä nykyiset nuoret joutuvat paitsi vastaamaan terveys ja hoivapalveluista sekä eläkkeiden rahoituksesta niiltä osin kuin ne eivät ole rahastoituja eli suurimmalta osin myös hoitamaan edellisen sukupolven lisääntyneen velkaantumisen hakemaan työpaikkoja tilanteessa jossa talouden ongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu

eli kyllä on välttämätöntä että tämä sukupolvi joka nyt on täällä töissä kantaa oman vastuunsa talouden tervehdyttämisestä kuten suomen pankki esittää

todellakin tämä kotimainen elvytys tapahtuu velan ottamisella ja nythän voidaan ajatella myöskin että sekin mitä joudumme turvapaikan hoitamiseen ottamaan velkaa on tietyllä tavalla elvytystä

todellakin euroopan keskuspankki paitsi hyvin matalalla korkopolitiikalla myöskin näillä rahapoliittisilla toimillaan elvyttää taloutta pyrkii nostamaan inflaatiota tavoitetasolle

minusta se antaa lisäaikaa euroopan keskuspankin jäsenmaille laittaa talouttaan kuntoon eli olen täysin samaa mieltä kuin edustaja eestilä että tämä on tilanne joka ei voi jatkua loputtomiin vaan sen takia meidän pitää tämän maan kustannuskilpailu ja rakenteet pyrkiä laittamaan yhdessä nyt kuntoon aika nopeasti jotta suomi lähtee todella nousuun

tuolla tarkastusvaliokunnassa on alustavasti lähdetty selvittämään tätä asumistuen rahoitusta ja tukien kokonaisuutta suomessa

mitään lopullista päätöstä tästä ei ole tehty mutta tämä on varmaan yksi semmoinen asia joka on syytä ottaa esille myöskin laajemmasta taloudellisesta näkökulmasta toisaalta ihmisten asumisen kustannusten näkökulmasta

tällainen tilanne että meillä annetaan asumiskustannusten karata täällä pääkaupunkiseudulla ja syntyä asumiskustannuksiin suoraan kuplaa on aika vaarallinen tilanne

arvoisa herra puhemies

vaan minä juuri olin kertomassa että velkaelvyttämisen tie tämmöisessä globaalissa rakennemuutoksen yhteisvaluutan oloissa ei vaan toimi

meillä ovat kustannukset päässeet karkaamaan pahasti meillä ei ole riittävää ketteryyttä ja joustavuutta mitä tämä yhteisvaluutassa eläminen vaatisi varsinkin kun samaan aikaan on menossa jatkuva globaali rakennemuutos ja digitalisaatio robotiikka ja mobilisaatio jotka syövät työpaikkoja monelta alalta

meillä tässä kävi nobelisti joseph stiglitz suomessa neuvomassa talouspolitiikassa ainakin lehdessä oli artikkeli

siis kaikkiin koskettiin siellä